arvoisa puhemies

vähemmistönä koko suomessa elävä alkuperäiskansamme saamelaiset he eivät tällaista oikeutta nauti

tämän aamun uutiset kertovat suomen sijoittuvan kilpailukykyä mittaavan maailman talousfoorumin vertailussa kahdeksanneksi kun viimevuotinen sijoitus oli neljäs

silti tässä vertailussa olemme edelleen maailman huipulla tässäkin tilanteessa kansainvälisten vertailujen kärkipäässä mitattiin sitten kilpailukykyä tai inhimillistä pääomaa

tässäkin tilanteessa suomi jättää maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailussa taakseen muun muassa kaikki pohjoismaat kanadan ja itävallan

talousfoorumin vertailuhan selvittää maiden rakenteellista kilpailukykyä eli pitkän aikavälin kasvupotentiaalia jota meillä siis on muita paremmin nytkin

pelkästään hinnalla emme koskaan ole kilpailussa ykkösiä

meidän on pidettävä tinkimättömästi kiinni osaamisesta ja laadusta muutoin ei synny uutta kasvua innovaatioita eikä meillä muutoin ole hyvän ja kilpailukykyisen tulevaisuuden tekijöitä

me kaikki tiedämme että nyt keskustelussa olevien kilpailukykyloikkaan tähtäävien toimien ohella samaan päämäärään tarkoitettuja muita valtion budjettiin liittyviä isoja muutoksia valmistellaan

arvoisa rouva puhemies

tässä hallituksen esityksessä jossa ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoitusta ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia niin että toteutetaan indeksijäädytyksiä on kyse siitä että jäädytetään peruspalvelujen indeksejä

toistaiseksi vahvuuksiimme ovat kuuluneet muun muassa toimiva yhteiskuntarakenne terveydenhuolto korkea koulutus ja innovaatioiden korkea määrä

erittäin hyvä jopa maailman paras perusopetus ja hyvään koulutukseen pohjaava osaava työvoima ovat kilpailukykymme peruskiveä

lukiokoulutuksesta ammatillisesta koulutuksesta taiteen perusopetuksesta museoista teattereista ja orkestereista eli laajasti vapaasta sivistystyöstä kulttuurista ja koulutuksesta ylipäänsä

lieneekö pitkällä tähtäimellä viisasta talousajattelua että hallitus ryhtyy itse muilla toimillaan murentamaan tätä osaamista

tasapuolisesti laadukkaasti koulutettu kansa jossa eriarvoisuus ja tuloerot ovat mahdollisimman pienet on kilpailukykyisin tulevaisuudessakin hyvinvoiva ja kansainvälisesti kaikkein varmimmin menestyvä

sitä paitsi lukiokoulutuksen ja ammatillisen ja taiteen koulutuksen indeksijäädytyksiä voi kyllä tässä yhteydessä pitää osana yleisiä koulutusleikkauksia

niitä hallituksella nyt näyttää olevan kova kiire toteuttaa

näitä valtteja te arvoisa pääministeri ja hallitus ette ehkä riittävästi ole huomioineet sillä hallituksenne esittämät toimet taitavat johtaa osittain aivan päinvastaiseen suuntaan hyvistä aikeistanne huolimatta

tästä olen kyllä pahoillani koulutustaustaisena ihmisenä

tälle me olemme oppositiossa esittäneet vaihtoehtoja sellaisia leikkauskohteita jotka olisivat vähemmän haitallisia kuin mitä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat

hallitus on sitoutunut siihen että jos kilpailukykypaketin lisäksi saadaan aikaiseksi maltillinen palkkaratkaisu hallitus alentaa työn verotusta

voisiko se auttaa myös maltillisen palkkaratkaisun saamisessa nyt kun etuuksien leikkaukset luovat erityisen kovaa painetta nostaa palkkoja juuri pienipalkkaisilla aloilla

arvoisa puhemies

pääministeri sipilän siteeraaman vision mukaan julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja yhdessä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys joka kohdistuu helsingin ja itä suomen yliopistoihin on jälleen yksi valitettava ja suora lisäleikkaus koulutukseen osa hallituksen valtavia koulutusleikkauksia

tällä niin sanotulla apteekkikorvauksella on siis kompensoitu yhteisöveroa ja apteekkimaksua joita nämä kaksi yliopistoa maksavat siksi että niillä on apteekkitoimintaa yliopiston apteekki

itä suomen yliopiston apteekkikompensaatio on miljoonan euron luokkaa merkittävä summa vähän pienemmälle yliopistolle

kyllä tässä avoimeksi kysymykseksi jää se miten keskusta kokoomus ja perussuomalaisjohtoinen hallitus aikoo turvata korkeakoulujemme tulevaisuuden laadukkaan korkeakouluopetuksen tutkimuksen suomalaisissa yliopistoissa

nyt kun puhumme maatalousyrittäjien lomitusoikeuksiin kohdistuvista lakiesityksen kohdista lomitusoikeuden rajaamisestakin niin kyllä puhumme väistämättä myös lomitusoikeuden heikennyksestä joiltakin osin

riippumatta siitä onko eläimiä kymmenen vai sata tai jotain tältä väliltä vastuullinen tuottaja on sitoutunut hoitamaan eläimensä joka päivä

eläimet on ruokittava tilat pidettävä puhtaina ja kunnossa lypsävät lypsettävä poikivat poiitettava ja sairaat hoidettava oli arki tai pyhä

mutta miten se onnistuu esimerkiksi jos tilanne on se että tilallinen on loppuun palanut maatilatalouden kannattavuusongelmien ja muiden jatkuvien haasteiden kanssa kamppaileva ja jos vielä lomitusoikeuttakin heikennetään siltä osin kuin sitä heikennetään hallituksen kielellä siis rajataan

tämä uhka ei koske vain pieniä tiloja joissa eläinyksikkömäärä jää alle hallituksen esittämän täyden lomitusoikeusrajan hyvä jos sitä on kuitenkin vielä laskettu vaan esimerkiksi myös nykyaikaisia suuria tiloja robottinavettoineen joissa työtä tilalla on sekä isännälle että emännälle niin että tunnit vuorokausissa eivät tahdo riittää mutta joissa navettatöiden osuus tunneista voi olla alle neljä tuntia päivässä

mutta minä veikkaan että huonosti käy eivätkä nuorten tilallisten jatkohalut tästä ainakaan kasva eivätkä lomituksen heikennykset nosta tunnelmaa jatkuvassa ahdingossa elävillä tiloilla ympäri suomen siltä osin kuin rajoitukset kuitenkin kohdistuvat joihinkin tilallisiin heikentävästi

kun viime viikon kyselytunnilla tässä salissa keskustelimme eläinsuojelulain uudistamisen tarpeesta puhuimme myös suomalaisen elintarviketuotantoketjun eettisyydestä vastuullisuudesta ja puhtaudesta

muutamista räikeistä poikkeuksista huolimatta suomalainen ruoka on uskallan väittää euroopan ja maailman mittakaavassa aivan kärkikastia tällä saralla

eläinten hyvinvoinnin kannalta vähintään yhtä suuri merkitys kuin eläinsuojelulain päivityksellä josta vallitsee suuri konsensus että se on tarpeen on myös tuottajien hyvinvoinnista huolehtimisella

se tarkoittaa sitä että maatalousyrittäjien voimavaroja ei pidä rasittaa polttamalla kynttilää molemmista päistä toisaalta kannattavuusongelmilla ja siihen päälle vielä tieten tahtoen valitulla lomitusoikeuden rajaamisella joiltakin osin

loppuun palanut ei kyllä jaksa huolehtia edes itsestään ja tämän loppuunpalamisen estämiseksi lomituksen nykymuotoisen kattavan järjestelmän säilymisellä on merkittävä vaikutus

arvoisa rouva puhemies

otan tässä nyt esille lisätalousarviosta vain yhden asiakokonaisuuden joka koskee koko pohjois suomea ja tietysti erityisesti kainuuta eli mitä tehdä talvivaaran terrafamen kaivoksen suhteen

tehtiinpä mitä tahansa ympäristövastuista on huolehdittava

jätevedet on puhdistettava jo pilaantuneet lähivesistöt on kunnostettava sekä kipsisakka että jätevesialtaat on hoidettava loppuun saakka

kainuun kaivosjätehän kaatui valtion syliin nikkelin maailmanmarkkinahinnan romahduksen ympäristöongelmien kriisin sekä kaivoksella valitun teknologian bioliuotusmenetelmän toimimattomuuden yhdistelmään

yksityisiä investoijia ei kaivoksen pelastajiksi ole löytynyt ei ennen eikä jälkeen nuasjärven purkuputken ympäristöluvasta saadun päätöksen

paljon puhutun purkuputken ympäristölupapäätöksen perusteluissa todetaan mainitsemani huomattavat epävarmuustekijät luvan määräaikaisuuden syyksi

maakuntakaavat sisältävät usein maankäytön suunnitelmia joilla on hyvin laajojakin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ei vain kyseiseen maakuntaan ja sen alueen ihmisiin elinkeinoelämään ja ympäristöön vaan valtakunnallisiin suuriin linjauksiin kun vaikkapa puhutaan energiapolitiikasta liikenteestä juuri mainituista kauppakeskusten sijoittumisista tai kaivostoiminnasta joinakin esimerkkeinä mainitakseni

kyllä tässä nyt on vakavasti syytä epäillä että tämän lakiesitysmuutoksen myötä ylimaakunnallisten ympäristövaikutusten ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten huomioiminen ja lainmukaisuuden arvioiminen voivat maankäyttö ja rakennuslain nykymuotoisesta kaavojen vahvistusmenettelystä luovuttaessa heiketä aivan radikaalisti

on varmasti oikein että kaikista kaivoksen aiheuttamista murheista huolimatta valtion varoista rahoittamalla on reilusti annettu mahdollisuus jopa moneen kertaan asioiden korjaamiseen

myös kuntien yhteisillä yleiskaavoilla voi olla vaikutuksia joita on perusteltua tarkastella valtakunnallisesta perspektiivistä kuten nykylainsäädännön mukaan tapahtuukin

edustaja hassi edellä viittasi lakiesityksen yleisperusteluihin joissa todetaan että maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn vaihtoehtoja on tarkasteltu selvitysmies haapanalan laatimassa selvityksessä

talvivaaran terrafamen rahoittaminen kainuun alueen työllisyyden nimissä sadoilla miljoonilla euroilla ei voi jatkua ellei markkinaehtoinen toiminta kaivoksella ota sujuakseen ympäristöongelmat ratketakseen ja prosessi toimiakseen kaikissa kainuulaisissa olosuhteissa

nykymuotoisen vahvistusmenettelyn säilyttäminen sellaisenaan tai kehitetyssä muodossa laissa määritelty vahvistusmenettelyn korvaava menettely jolla valtio voisi puuttua maakuntakaavoihin jotka on laadittu ja hyväksytty vastoin lain säännöksiä sekä vahvistusmenettelystä luopuminen sellaisenaan

tämä tukimuotohan loppuu

selvityksen johtopäätöksenä ehdotettiin että nykyinen vahvistusmenettely tulisi korvata menettelyllä jossa ympäristöministeriöllä jatkossakin olisi laissa säädetyin edellytyksin oikeus ottaa valtakunnallisten tavoitteiden kannalta merkittävä tai ongelmallinen maakuntakaava tarkasteltavaksi

kuulimme juuri äsken hyvin kuvaavan pitkäaikaisen esimerkin siitä mitä voisi tapahtua ellei ympäristöministeriö tätä lainvalvontaa maakuntakaavojen vahvistamisroolissaan tekisi

näistä syistä johtuen arvoisa puhemies en ole lainkaan vakuuttunut siitä että lakiesitys kokonaisuutena olisi hyvä vaan olisin toivonut nykyisen maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn säilyvän tai edes selvitysmiehen suositusten mukaisen vaihtoehdon esittämistä hallitukselta

ei siis loppumattomaan ongelmia ja riskejä sisältävän kaivostoiminnan tekohengitykseen vaan hallitun alasajon välttämättömiin ja vastuullisiin toimiin

siinäkin on edessä vuosien työ

se että todettaisiin että viranomaiset valittavat toisten viranomaisten tekemistä päätöksistä vain hidastaakseen jotakin prosessia ei kyllä pidä paikkaansa

mutta se kyllä pitää paikkansa että esimerkiksi omassa kotimaakunnassani joka sattuu olemaan edustaja korhosen naapurimaakunta on kyllä useita esimerkkejä siitä että aikaisemman alueellisen ympäristökeskuksen tai nykyisen ely keskuksen tekemistä kaavavalituksista on seurannut se että valmisteltu kaava on todettu lainvastaiseksi ja kaava on palautettu uudelleenvalmisteluun

ette kai te edustaja korhonen ole sitä mieltä mitä jopa olen kuullut joissakin maakunnallisissa elimissä ja kunnissakin joskus käytettävän että ellei kaavasta valitusajan puitteissa kukaan valita niin se on lainvoimainen kaikista mahdollisista virheistään ja laillisuuspuutteellisuuksistaan huolimatta

huolimatta siitä että edustaja korhonen epäilee että viranomaiset valittavat vain hidastaakseen prosesseja kyllä kai on syytä kuitenkin huomioida se tosiasia minkä edustaja hassi tässä juuri totesi että suurin osa aikaisempien ympäristökeskusten ja nykyisten ely keskusten kaavavalituksista on johtanut kaavan laittomaksi toteamiseen eri oikeusasteissa

ei kai silloin kyse ole hidastamistarkoituksesta vaan siitä tarkoituksesta että kaavat ja kaavaprosessit olisivat paitsi sujuvia ja nopeita myös lainmukaisia

arvoisa edustaja juhantalo haluan lyhyesti kommentoida asioihin joita otitte esille joista ensimmäisenä mieleeni tulee tuo prosessi tuo menetelmä mitä terrafamen talvivaaran kaivoksella käytetään

sehän on bioliuotusmenetelmä

no sellaiset eivät vallitse kainuussa tänäkään vuonna

kyllä minua kansanedustajana ja erityisesti pohjoisen kansanedustajana huolettaa kainuun työllisyys ja tulevaisuus jos ja kun kaivos todennäköisesti alas ajetaan

mutta kyllä minua myös vastuullisena kansanedustajana huolettaa se kysymys onko valtion tehtävä toimia riskisijoittajana riskirahoittajana hankkeessa jossa koko tulevaisuus pitkälti pohjaa siihen uskoon ja toivoon ja kaivosalan markkinapuheisiin että kyllä se nikkelin maailmanmarkkina sieltä hoituu ja kaikki muukin hoituu kun ajan kanssa odotellaan

arvoisa rouva puhemies

tästä bioliuotusmenetelmästä on kuitenkin todettava että ei se nyt aivan optimaalisesti näissä kainuulaisissa olosuhteissa mene

kun se sivutuotteena tuottaa sellaiset vesitaseongelmat ja jätevesimäärät joita näyttää olevan hyvin hankala hallita niin minun johtopäätökseni on että ei kokonaisuutta voi toimivuudesta kehua eikä lopputuloksena silloin ainakaan ole se että tätä pilottina talvivaarassa terrafamessa alun perin kokeiltua menetelmää voisi hyvin toimivaksi kehua saati tällaisiin vastaaviin olosuhteisiin missään muuallakaan suositella

vastuullinen talouspolitiikka voi kuitenkin nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin kuin mitä hallitus nyt esittää

tämä maltillisempi euro ja aikataulutavoite tekee talouspolitiikasta inhimillisempää ja pienentää sitä riskiä että leikkaukset söisivät talouskasvua

työllisyyspolitiikan kulmakiviksi tulee ottaa perustulo ja uusiutuvan kotimaisen ja hajasijoitetun energian vallankumous

hallituksen budjettiesitys ei kuitenkaan näytä johtavan työpaikkojen lisääntymiseen eikä tuloerojen ja muun eriarvoisuuden vähenemiseen

tavoitteena tulee olla kokonaisuus joka kaventaa tuloeroja vähentää köyhyyttä ja vahvistaa myös sukupuolten välistä tasa arvoa työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa

eivät nämä tavoitteet toteudu jos leikataan rajusti koulutuksesta varhaiskasvatuksesta kaikkein köyhimpien ihmisten kuten eläkeläisten toimeentulotukea saavien ja opiskelijoiden taloudesta

viisautta olisikin jakaa sopeutusten taakkaa verotuksen kautta selvästi enemmän hyvätuloisille palkansaajille ja kohdennetusti vauraimpaan väestönosaan

hallituksen tavoitteena on tehdä suomesta koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa ja muun muassa uudistaa peruskoulutus digitaalisten oppimisympäristöjen avulla

arvoisa puhemies

suomalaisille koulutus on elinehto

ei ole pitkälle kantava suunnitelma että suomalaiset itse alkaisivat heikentää omia osaamisen mahdollisuuksiaan varhaiskasvatuksesta ja peruskouluista lähtien

millä pääomalla innovaatioita uutta kasvua ja tulevaisuuden tekijöitä kilpailukykyä taotaan jos yksi tärkeimmistä edellytyksistä laadukas tasa arvoinen ja riittävästi resursoitu kasvatus koulutus ja tutkimus vaarannetaan

korkeakoulutuksen laatu ja vaikuttavuus on tällä hetkellä eri uudistusten temmellyksessä saatettu siihen tilaan ettei opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen käytännössä ole resursseja korkeakouluissa

vihreät esittävät koulutusleikkausten vaihtoehdoksi kilometrikorvausten ja matkakuluvähennysten kohtuullistamista vastaamaan niiden alkuperäistä tarkoitusta ei näiden pitkien etäisyyksien ja yhä vähenevän julkisen liikenteen maassa tuiki tarpeellisten tukimuotojen leikkaamista kohtuuttomasti eikä varsinkaan kokonaan

tarpeeseen tulee epäilemättä

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa mainittu opettajien työrauha ei laskeudu koulujen arkeen ryhmäkokoja kasvattamalla ja kaiken mullistavia digiloikkausuudistuksia viljelemällä ellei näiden muutosten vanavedessä seuraa riittäviä resursseja uudistusten kohtaamiseen

hallituksella on hyviä tavoitteita perheiden ja lasten edun edistämisestä lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamisesta ja perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleista

päivähoito oikeuden rajaamisen suhteen toivoa todella sopii että edes sosiaaliset perusteet otetaan vakavasti lapsen etua ajatellen

miten näihin tavoitteisiin sopivat ne valtiovarainministeriön ja eduskuntatutkimuksen laskelmat jotka osoittavat leikkausten yhdeksi suurimmaksi kohderyhmäksi lapsiperheet